samalla kun tehdään näitä pienyrittäjän elämää hankaloittavia veronkorotuksia pitäisi myös huolehtia siitä että pienyrittäjän sosiaaliturvaa työtilanteen heikentyessä parannetaan

tässäkin kohtaa voisimme ruotsin lisäksi kohdistaa katseemme saksaan ja hakea mallia siitä miten siellä erilaisilla rahastomalleilla on asiaa parannettu jo vuosikausien ajan

onneksi eri puolilta budjettiesitystä löytyy myös yksittäisiä hyviä asioita esimerkkinä sosiaali ja terveydenhoitoala jossa onneksi ei päädytty tekemään henkilöstömitoituksia vanhustenhoitoon sekä se että kansalliseen rokotusohjelmaan lisätään hpv rokote

arvoisa puhemies

pitää muistaa että talouden kestävän kasvun ja velkaantumisen hillitsemisen lisäksi poliitikkojen tärkein tehtävä on aina huolehtia siitä että tavalliset kansalaiset selviäisivät mahdollisimman vähäisin vaurioin talouden ahtaassa tilanteessa

erityisen tärkeää tämä on muistaa nyt kun emme tiedä miten kauan tilanne jatkuu sellaisena kuin se on edustaa niikko poissa ovat tiedustelleet mäkisalo

yhtä jaskaria edustaja anttila on